näin helsingin yliopiston voi sanoa erittäin vaikea tilanne voitaisiin myöskin korjata

enpä tiedä

toimenpiteiden ei tarvitse sattua tai tehdä kipeää

ensimmäisen lainaohjelman perusteella ei

yksi keino olisi että näihin verkostoihin otettaisiin mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja joka toisi sitä nuoren näkökulmaa meille aikuisille

seuraavassa ohjelmassa ei saa antaa latin latia ellei ohjelmaa noudateta täsmällisesti

toisaalta tässäkin voimme lähteä uudelle tielle muuttamalla verotuksen rakenteita

kysymys on kuitenkin siitä kannattaako meidän hyvin raskaasti käsitellä asioita jotka ovat hyvin yksinkertaisia ja helppoja ja joihin ei liity suurempaa harkintaa

verotuksen painopisteen siirtämistä tulee jatkaa kohti kulutuksen verotusta

käytännössä on käynyt niin että veronmaksajat ovat ottaneet kontolleen lähes koko kreikan valtion lainoittamisen

palkitaan työnteosta siten että verottaja ei vie liian suurta osuutta yhteiseen kassaan

kenellä on kuntatasolla viime kädessä vastuu moniongelmaisesta nuoresta

ovatko euromaat paremmassa tilanteessa apupakettien jälkeen

tässä kun me saamme myös näitä säästöjä aikaiseksi ja perustettua lisää tuomarinvirkoja niin toivottavasti myös me saamme näitä oikeustapauksia eteenpäin rivakammin

kulutusverotuksella voidaan esimerkiksi palkita kuluttajat yhteiskunnan kannalta järkevistä valinnoista terveellisistä kauppaostoksista ja ympäristöä säästävistä kulutustottumuksista

mutta

valitettavasti julkiselta sektorilta tällainen ajattelu puuttuu

haluan nostaa esille vielä yhden aikamme muutosilmiöistä

ainoa todella kestävä tie olisi purkaa kaikki sellaiset aikojen saatossa muodostuneet rakenteet jotka mahdollistavat yksityisten riskien siirtämisen veronmaksajien kannettavaksi

työttömyyden lisääntyessä ihmiset tarvitsevat uusia työpaikkoja joissa omaa osaamistaan voi hyödyntää tai tarvittaessa kouluttautua uusiin työtehtäviin

tähän pääseminen ei ole helppoa koska markkinat ovat niin perusteellisesti oppineet olettamaan että valtiot kuitenkin tulevat aina hädän hetkellä ostamaan ylivelkaantuneet vapaiksi

lopuksi

verokannuste houkuttaisi kasvuun tähtääviä pk yrityksiä jättämään varojaan yritykseen ja rahoittamaan sillä kasvua muun muassa palkkaamaan uusia työntekijöitä

hallitusohjelmassa on hyvä periaate että vakuudet tulee olla

yhteisöverovapautuksen vastapainoksi voitaisiin nostaa osingoista maksettavaa veroa jolloin yrityksestä ulos otettavista voitoista maksettaisiin selvästi nykyistä enemmän

suomen vastuu ei saa nousta yksipuolisesti jos väistyviä takaajia tulee

nuoret pelasivat rajujakin pelejä joissa terroristit taistelivat poliisien kanssa mutta nuoret olivat toisten nuorten joukossa ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa

nuoria on lähestyttävä heidän omilla ehdoillaan

esimerkiksi netti tarjoaa kanavan niillekin nuorille jotka eivät uskalla lähestyä aikuisia tai muita nuoria muulla tavoin

tästä on esimerkki habbo palvelussa jonne nuorisotyö on myös jalkautunut

kiitos ministeri wallinille laista joka antaa paikallistason toimijoille uusia mahdollisuuksia tehdä tärkeätä työtään ehkäistä nuorten syrjäytymistä

tällä rahalla voisi esimerkiksi alentaa pk yritysten tuotekehitysihmisten osalta maksamia sivukuluja kuten sosiaaliturva ja eläkemaksuja

suuret yritykset joka tapauksessa tekevät tuotekehitystä koska se on ainut tapa jolla ne pystyvät markkinoilla selviytymään

hallituksen esitys nuorisolain sekä opiskelijarekisteristä ja ylioppilasrekisteristä annettujen lakien muuttamisesta on odotettu ja mielihyvällä vastaanotettu uudistus

jo tuossa esittelytilanteessa valiokunnassa tämä sai laajan koko valiokunnan tuen ja jos tässä nyt on ministeriä kehuttu niin kehutaan myöskin virkahenkilöt että tässä on tehty hyvää työtä

suomi tarvitsee uusia askeleita jo nyt ja toivoakseni myös uutta hallitusohjelmaa jota tehdään uuden pääministerin johdolla

näitä rohkeita askelia otetaan

tämän uudistuksen taustanahan on että vaikka valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin niin sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen on lasten ja nuorten keskuudessa oleellisesti lisääntynyt ja syrjäytyminen merkitsee uhkaa nuorelle itselleen hänen perheelleen ja lähipiirille mutta myös yhteiskunnalle monin eri tavoin

arvoisa puhemies

monella on niin pienet katteet että sieltä ei oikein pystytä niitä tyhjäkäyntitunteja maksamaan ja silloin joudutaan tilanteeseen että sitten sitä työtä ei ole tarjolla ja nollatyösopimukset ovat olleet keino sille yrittäjälle yleensä pitää sitä bisnestänsä pystyssä

paasiolle

syrjäytymisellä on suuret kansantaloudelliset vaikutukset

mielestäni edustaja suutarin ja edustaja kärnän ajatukset että me pystyisimme tekemään tämmöisiä kollektiivisia työsopimuksia joissa on useampia yrityksiä taustalla ovat varmasti se paras ratkaisu tähän

lähtisin mieluummin hakemaan näiden työpoolien ja kimppatyösopimusten kautta tätä ratkaisua kuin muuttamalla

keskustelu on päätetty mutta asia lähetetään työelämä

asiasta tehtiin mietintö ja mietinnössä olevia toimenpide ehdotuksia on aika monta tavalla tai toisella nyt tässä laissa jo mukana ja tästä kiitos

minusta tämä on selvä osoitus siitä

tässä parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut tehostetaan nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla nykyistä parempaa varhaista tukea heidän elämänkulkunsa ja työelämään pääsyn edistämiseksi

ensinnäkin paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö josta on täällä ollut jo paljon puhetta toiseksi etsivästä nuorisotyöstä tulee säännökset lakiin ja kolmanneksi tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten tulee myöskin tähän mukaan

meidän yliopistomme joutuvat kovan talouskurimuksen alle

kuten äsken totesin paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö sisältyy tähän ja siellä ovat silloin mukana opetustoimi sosiaali ja terveystoimi nuorisotoimi työhallinto poliisihallinto

samaan aikaan indeksejä leikataan ja nyt seuraavaksi jäädytetään

tarkempia yksityiskohtia ei nyt tässä lähetekeskustelun yhteydessä varmaankaan kannata käydä läpi mutta tämä käsittelyyn menevä laki on suunniteltu astuvaksi sitten käsittelyn jälkeen voimaan heinäkuun alussa ja kun tästä toimeenpanosta päivällä kyseltiin niin siellä ministeriö on jo valmistelemassa ohjeistusta kunnille että tämä mahdollisimman jouhevasti saataisiin myöskin jalalle ja sehän on erinomainen asia kun tässä ei kovin paljon kuukausia ole välissä että saadaan jo heti käytäntöön

toivon että kehyksessä huomioidaan myös tutkimuksen tulevaisuus

edustaja

poissa

imfn kautta tuplasimme juuri vastuumme

jos yrityselämästä tulleena katson meidän tasetta niin periaatteessa taseen mittarein katsottuna suomikin on konkurssikypsä

ja samaa viitekehystä tarkasteltaessa kun katsomme näitä riskejä näiden eri mekanismien kautta täytyy myös arvioida meidän kykyä kantaa niitä mahdollisia tappioita

jollain tavalla se herättää pohdinnan onko lait tehty kiertämistä varten tilanteessa jossa meidän tulisi toimia esimerkinomaisesti lain pykälien mukaisesti eikä niin että me kierrämme

tosiasiallisestihan ekpn kautta suomen pankki on yksi velkojista suoraan maille

huolimatta siitä että on kierretty ei ole rahoitettu suoraan valtioita mutta on ostettu velkakirjoja markkinoilta niin tosiasiallisesti kyseenomainen maa on vastuussa meille siitä suorittamisesta

pitäisikö ihan aidostikin pohtia ekpn roolia tässä uudessa tilanteessa

pitäisikö ekpn roolia laajentaa myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin eikä niin että jatketaan epämääräisellä harmaalla alueella kuten nyt on parin vuoden aikana tehty

tällä hetkellä on tilanne että yhä vähemmän on julkista rahoitusta kansalaisjärjestöille ja on tarkoitus miettiä miten meidän kansalaisjärjestöjen rahoitus turvataan tulevaisuudessa

osa ostoista on todennäköisesti tehty aika kovinkin leikatuilla arvoilla mikä tarkoittaa sitä että jos eurooppa onnistuu kriisin ratkaisussa valtion pystyvät tasapainottamaan taloutensa ja saamaan menot ja tulot kohtaamaan jos imf esimerkiksi saadaan mukaan ja sitä kautta rahoittamaan ja sitä kautta saadaan näiden maiden rahoitus turvattua siinä tapauksessa itse asiassa meillä on mahdollisuus tehdä voittoa mutta se edellyttää sitä että näiden maiden taloudet saadaan kuntoon ja se edellyttää sitä että me saamme rahoitusmarkkinat toimimaan ja näiden maiden lainojensaanti turvattua

tänä päivänä meidän kansalaisjärjestöjen elämä on tehty hyvin hankalaksi

nykyisin kun halutaan lähteä nopeisiin keräyksiin niin sanottuihin pop up keräyksiin niitä ei ole mahdollista tehdä koska luvan saaminen vie luvattoman kauan aikaa